näitä yhä hirveämpiä uutisia lukiessa on vaikea käsittää miten edelleen meillä riittää tahoja jotka suojelevat ja puolustelevat meille tunkeutuneita miehiä joiden joukossa on rikollisia sotilas ja vankikarkureita sekä poliiseja

tätä lakialoitetta on kiirehdittävä ja kaikki islamistiseen terroriin vähänkin viittaava kuten vaikka isisin symbolien käyttö facebookissa on tehtävä rikolliseksi toiminnaksi

silloin kun tulin edelliselle kaudelle tänne niin ensimmäisenä varoitin maahanmuutosta ja niistä ongelmista tietysti sillä omalla tyylilläni

sitten kerroin vielä tästä troijan hevosesta kuinka se tunkeutuu sillä tavalla länsimaiseen sivilisaatioon

maastakarkotus ja elinikäinen maahantulokielto sekä tekijälle että hänen perheelleen sen laajemmassa käsityksessä olisi sopiva rangaistus

laki tulee ulottaa turvapaikanhakijoiden lisäksi heihin jotka ovat jo onnistuneet saamaan oleskeluluvan tai peräti kansalaisuuden